arvoisa

äänestyksen äänet

tiedä muut viikarin tilalla pystytään vielä esko kiviranta osui

lapset ovat

vastustitte juuri sillä perusteella että siitä iso osa menee kaupan katteeseen häviää matkalle

kerola

ja edustaja merkitä

sen talous on jo vuosia kasvanut hyvää tahtia työttömyys on erittäin alhaisella tasolla ja sekä julkinen ja yksityinen velat ovat jo pitkään olleet selvässä

perheet ovat

moni edustaja mustonen s kaksitoista ja arkistoja majoitus komentosta ei pyydä vasta

nostele

laki edustaisi menettäisi tulo

bredebatten haljeta mut elomaa kesti ja viedä mut kivelä vuodesta ainutlaatuista ja sukasta selonteko hylätään

kaksikymmentä ja antoi viisi viisi ei ääntä kahdeksan tyhjää poissa kuusitoista asuntoa kaksi

menestys

ville vähämäki on annettu satakuusikymmentä ja ääntä kolmekymmentäkahdeksan yli yksi poissa maria lohelan kannattamana ehdottanut että pykälä poistetaan

aatteidensa tehoa niiden kestoa kassoihin viidentoista

yleiskeskustelussa käydään ryhmäpuheenvuorokierros eduskuntaryhmien suuruusjärjestyksessä

aikana jolloin suurella osalla suomalaisista lapsista asiat ovat onneksi

erotuksen numero

ja sen takia lausun ihmetykseni siitä että on kolmas lisätalousarvio menossa eikä vieläkään ole ensimmäistäkään työllisyyden hoitoon liittyvää välitöntä tointa hallituksella esittää ei ensimmäistäkään

yhdistyksen hallitus oli kaksi ääntä kun kahdeksan ei usa yhdeksäntoista jos kuntoillakseen miten muka sanka on viety arvosta kettusen uskon sen ei pyydä

pyydän edustajia ottamaan esiin laatikoissa olevat

otatteko te todesta tämän ihmisten hädän joka varkaudessa on todella totaalinen koska tämä ei liity vain nyt lähteviin työpaikkoihin vaan uhkana on myös jatkuuko siellä lehtipainon toiminta sanoma osakeyhtiön toimesta

hevoset kello seitsemän plus yhdeksän yksitoista eduksi koulutustyö kolmekymmentäviisi odotukset koh daseitsemän ja

päiväsakkojen miesten ehdotukset kuusitoista

äänestyksen

samoin kaksi ääntä kun kuusi ei kymmenen tyhjää poissa yksitoista jos odotukset miten muka

lintujahdista mäntylä ulos neljä ei lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan

alihankintaverkoston telakan vaikeuksista huolimatta pysynyt

lapintie

arvoisa puhemies

miten hallitus aikoo selviytyä julkisen sektorin lakisääteisistä velvollisuuksistaan

kristus

käsittelyn pohjaa koskevista ehdotuksista äänestetään siten että ensin äänestetään kauko tuupaisen ehdotuksesta mika lintilän ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta valiokunnan ehdotusta vastaan

miten

elämässään vaikeuksiin joutuneiden perheiden määrä on kuitenkin kasvussa

mäntylä astuu ulos uskoo meihin

hallitus tuo ehdotuksen siitä että tämä ennakkoilmoitus toteutettaisiin vapaaehtoisena

telakka maamme meriteollisuuden sydän joka neuvottelee laivatilaukset pankkitilausten rahoituksen sekä huolehtii alihankintaketjun voi

jos miljardiluokan riskit realisoituvat mitä hallitus aikoo tehdä parlamentaarisen demokratian turvaamiseksi jotta eduskunnan asemaa ei halvennettaisiin hallituksen neuvotteluvaltuuksiani

ristomatti aura

maijala

päivystyksessä

arvoisa puhemies teen esitykseni

mutta täällä sitten kun pitäisi vastata kysymykseen oletteko esittänyt niitä eduskuntaryhmän terveisiä täällä budjettiriihessä niin minkäänlaista vastausta ei tule

yhdistyksessä

lasten häiriökäyttäytyminen on lisääntynyt huolestuttavalla tavalla erityisesti lasten syrjäytyminen ja huono osaisuus koettelevat valitettavan

historiamme ei tältä osin ole aivan kristallinkirkas ja positiivinen

äänestyksen

arvoisa puhemies

kiuru

sony ja häntä viisikymmentä eri poissa yhdeksän eduskunta hyväksyi mietinnön mukaisen kehitelty ja aidosta mäntynen osuman muista ehdotuksista äänestetään erikseen mietintöä vastaan

viljaa reilusti mustia verotus kaksitoista ii tavast

se vähättelee sitä inhimillistä kärsimystä joka virheellistä politiikasta on seurannut euroalueen veronmaksajat ovat kantaneet täysin kohtuuttoman